minusta on johdonmukaista että se on nyt sitten täälläkin edelleen sen teidän aloittamanne pelin mukaisesti se ykkösasia josta me täällä nyt puhumme siksi että tämä ei vastaa sitä tulkintaa jonka hallituspuolueet erityisesti sosialidemokraatit budjettiriihen jälkeen tästä asiasta kertoivat

tässä nyt minulla on tämä lehtileike kädessä jossa te olette sotainvalidien prosenttirajojen alentamisesta todennut että on vahva tahtotila

nyt meillä on herännyt keskustassa pelko että ei kai tämä vaan tarkoita että sinipunahallituksella olisi vahva tahtotila siihen että kotihoidontukijärjestelmää jollain tavalla romutettaisiin niin tärkeä asia se on meille ollut valinnanvapauden kannalta

arvoisa puhemies

tänä syksynä on ym märrettävästi keskusteltu tässäkin salissa ja leh tien palstoilla laajasti sovun saavuttamisesta työmarkkinakentällä ja raamisopimuksesta

no onko siitä hyötyä

mutta nyt aivan suotavasti ja onneksi on sen jatkoksi viritetty keskustelua siitä että tässä tapahtui paljon hyvää mutta tiukkojakin toimenpiteitä tarvitaan työmarkkinakentällä

on puhuttu sosiaalitupo kakkosesta ja ministeri ihalainen olette tästä joitakin lausuntoja jo antanut ja niin kuin tiedetään vaalien alusajalta lukittuja vastauksia tällä kentällä on paljon

haluaisin kuulla mimmoinen näkemys teillä on siitä mistä näitä koviakin ratkaisuja työurien pidentämiseen ja sitä kautta kansantalouden kestävyyteen meiltä löytyisi

mitä ensi vuoden osalta onko siihen varattu rahaa ja mitä tapahtuu että osatyökykyiset pääsisivät työelämään että se olisi avoin kaikille paremmin että kaikki ne jotka haluaisivat tehdä töitä voisivat tehdä

arvoisa puhemies

jos eläisimme toisenlaisia talousaikoja olisi tietysti paljon mukavampaa hallituspuolueen edustajana olla täällä vaikkapa esittelemässä ilomielin lisäyksiä lapsilisään toisin kuin nyt olemme joutuneet sekä tällä että viime kaudella menettelemään monien sosiaaliturvaetuuksien suhteen

niin tälläkin kaudella nyt sipilän hallituksen talouspolitiikan kestävyysvajeen ja talouden tasapainottamisen nimissä tehdään esityksiä jotka ovat myös laskettavissa kiristyksiksi ja tietyllä tavalla heikennyksiksi sosiaaliturvan ja tässä tapauksessa lapsiperheiden näkökulmasta sitä ei valitettavasti käy kiistäminen

ei siis hallituspuolueen täällä auta tätä esitystä hyväksi yrittää käydä selittämään mutta rohkenen silti todeta että iloitsen siitä että me emme joutuneet tekemään suoranaisia leikkauksia lapsilisään toisin kuin viime kaudella tapahtui ja siihen kytkettiin vielä verovähennysjärjestelmä joka ei auttanut niitä kaikkein pienituloisimpia perheitä mutta selvää on tietysti että esityksen vaikutuksissa nähdään että ei tämä lapsiperheille hyvää ole tuomassa

ehkä meidän pitäisi käydä isomminkin keskustelua siitä onko näissä indeksisidonnaisuuksissa jonkinlaista logiikkaa kun katsotaan aika poukkoilevaa politiikkaa hallituksesta toiseen

arvoisa puhemies

keskusta pitää hallituksen linjausta avata rayn tuottojen

arvoisa puhemies

me olemme kaikki keskustalaiset edustajat täällä käyttäneet puheenvuoron jossa olemme aivan aluksi todenneet että tämä on hyvä että vanhuspalvelulaki on lopulta tässä pisteessä ja toivomme todella että kunnat sitoutuvat uudet valtuutetut ja kuntien virkamiehet siihen että tämä todella toteutuu

nyt kun hengitys hieman tasaantuu tästä kiirehtimisestä saliin tämän tärkeän asian edistämiseksi niin haluan vielä tähdentää minkä takia pidämme tätä periaatteellisesti merkittävänä linjauksena ja minkä takia keskusta haluaa tämän lakiehdotuksen hylkäämistä esittää

edustaja haataiselle toteaisin että totta aikaa on kulunut vain vuosi mutta valitettavasti talouspoliittinen tilannearvio on myös muuttunut heikompaan suuntaan sinä aikana

kysymys on siitä että meillä on erittäin ainutlaatuinen ja merkittävä järjestelmä suomessa raha automaattiyhdistys osaltaan myös veikkaus jotka ovat olemassaolollaan taanneet aivan poikkeuksellisen kolmannen sektorin ja vapaaehtoiskentän synnyn pienen kansakunnan sosiaali ja terveyspalvelujen tueksi

tiedän edustaja lipposen taustan historianopettajana enkä uskalla lähteä hänen kanssaan väittelemään historiallisuuden käsitteestä mutta niin kuin itse sen olen ymmärtänyt niin se vaatii kuitenkin jonkinlaista toteutumaa pitkällä aikavälillä siitä että olemme voineet osoittaa sen olevan selkeä parannus kansakuntamme hyvinvoinnin kohottamiseksi

on aivan selvää että ilman kolmannen sektorin järjestöjä joita rayn tuotoilla rahoitetaan meidän sosiaali ja terveyssektorimme olisi olennaisella tavalla kapeampi ja sitä kautta myös hyvinvointiyhteiskuntamme heikompi

minä jotenkin haluan ymmärtää silloin sosialidemokraattien vedolla tehdyn esityksen hyvän tarkoituksen mutta tosiasiahan oli se että se entisestään sekavoitti kuviota

olemme vakuuttuneita keskustassa siitä että kolmas sektori vapaaehtoistyö järjestökenttä on osaltaan muodostamassa hyvinvointiyhteiskuntaa

ja pidämme tätä linjausta jossa hallitus ikään kuin nyt avaa tien sille että rayn tuottoja käytetään johonkin muuhunkin kuin suoraan järjestöjen tukemiseksi käytännössä nyt budjetin katteeksi tiukassa taloustilanteessa erittäin merkittävänä päänavauksena ja emme tätä voi arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

näin voitaisiin paremmin turvata ammattikuljettajien riittävyys tulevaisuudessa myös kuljetusalalla ja näin myös parannettaisiin nuorten työllistymistä

voidaanko tätä asiaa viedä eteenpäin

meillä oli vakaa ja vilpitön käsitys siitä että tämän hallituksen toimesta ja peruspalveluministerin toimesta tämä asia olisi saatu hallituksen esityksenä käsittelyyn eduskuntaan normaalin käytännön mukaisesti

miksi meillä oli tällainen käsitys

siksi koska se on hallitusohjelmaan kirjattu siksi koska laki on ollut lausunnoilla ja käytännöllisesti katsoen se on vain lähettämistä vaille valmis tänne eduskunnan käsittelyyn

kuten olemme saaneet tiedotusvälineistä lukea syy ei taida nyt olla tässä kohdin peruspalveluministerissä miksi laki ei tänne asti ole edennyt

niin kuin näimme joulun alla meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tuoda tämä asia eduskunnan käsittelyyn lakialoitteen kautta koska lupauksista huolimatta ja siitä huolimatta että hallituksen esitysten listoilla tämä esitys pyöri niin kuin tänäkin keväänä meillä ei ole vieläkään minkäänlaista varmuutta että se tänne milloinkaan päätyisi

ja mikä yllättävintä kun itse nyt aiheeseen olen perehtynyt

kyllä täytyy hämmästellä mikä on niin vahva voima yhteiskunnassa että päättäjien ja kansalaisten tahdosta huolimatta lasten ja nuorten hyvinvointiin ja suojeluun keskittyvä laki ei milloinkaan päädy tänne hallituksen esityksenä

arvoisa puhemies

minusta on hyvä huomata se että meillä on yhteinen huoli lapsiperheköyhyydestä ja jokainen vuorollaan vallassa ollessaan on joutunut tekemään tästä pyrkimyksestä huolimatta ikäviä päätöksiä

haluan kuitenkin nyt tähdentää että me olemme siis tekemässä sellaista esitystä hallitus tuo tänne eduskuntaan meille käsiteltäväksi esityksen jossa lapsiperheiden etuudet säilytetään nykytasolla toisin kuin viime hallituskaudella josta edustaja salonen aika voimakkain sanankääntein nyt meitä moittii ja vertaa edelliseen kauteen te sekä jäädytitte indeksin eli jätitte etuuden sille tasolle että lisäksi leikkasitte sitä ja päälle loitte lapsivähennyksen joka ei auttanut kaikkein köyhimpiä perheitä vaan kuten itsekin viittasitte totta toimeentulotukiluukulla olevat perheet ovat kaikkein köyhimpiä verrattuna niihin joilla ikään kuin verotettava tulo on erityisen pieni

miksi hallitus ei päättänyt että näin toimitaan koska silloin sosiaalityöntekijöille jäisi siellä kuntatasolla enemmän aikaa ihmisten kohtaamiseen kun toimeentulotuen maksatus olisi kelalla jolla tähän todella olisi valmius

arvoisa puhemies

uskon että olemme yhtä mieltä siitä että työurien pidentäminen kaikin mahdollisin keinoin on sittenkin sellainen tapa joka on inhimillisesti katsoen helpoin verrattuna vaikkapa perusturvaan kohdistuviin leikkauksiin joita emme missään nimessä keskustana kannata

tätä tietoa vasten siis sitä väistämätöntä tosiasiaa että eliniänodotteen noustessa eläkeiän suomessa on kohottava tuntuu hämmentävältä kuunnella esimerkiksi ylijohtaja juhana vartiaisen viime viikonlopun puheenvuoroja joissa hän aivan avoimesti toteaa että ikääntyneempi eläkeikää lähestyvä henkilö ei ole tuottava ja täten hänelle voitaisiin harkita palkanalennuksia

tämä kuvastaa sinänsä yksittäisen kommentaattorin satunnainen lausunto ei siitä väliä jotain sellaista asennetta mikä meillä on ikääntyneitä työntekijöitä kohtaan

onko eläkeiän nostamisen ohella joitain toimenpiteitä tulossa

arvoisa puhemies

edustaja zyskowicz puhui pitkällä parlamentaarisella kokemuksella siitä asemasta joka edustajalla täällä on vaihdellen opposition ja hallituksen välillä ja myönnän tietenkin itsekin sen että opposition penkiltä asioista on helpompi huudella

haluan kuitenkin korostaa että tämä hallitus ei tehnyt esitystä suoranaisesta lapsilisien leikkauksesta vaan indeksien jäädyttämisestä ja indeksien pitämisestä nykytasolla jatkossakin ikään kuin kokonaan poistamisesta niin että etuus säilyy nykyisellä tasolla

mutta mitä tulee tähän arvovalintaan sen taustalla niin samanaikaisesti me olemme kuitenkin tehneet päätöksiä lisäsatsauksesta lapsiperheiden palveluihin enkä ole ensimmäisessä puheenvuorossani jota edustaja zyskowicz ei valitettavasti kuullut ollut täällä selittämässä hyväksi näitä päätöksiä

pidän tätäkin politiikkaa siltä osin harmillisena ja peräänkuulutin osaltani vähän edustaja salosen tavoin sitä logiikkaa minkä näissä indekseissä hallitus toisensa perään ottaa

tietty johdonmukaisuus vallan vaihtuessa ja säästötarpeen kasvaessa viime kaudeltakin vielä lisää on ollut ontuva että mikä milloinkin päätyy jäädytykseen indeksien piiriin tai kokonaan sieltä pois

kun miestä ei voi enää jättää yksin kotiin ja hän alkaa tarvita apua ylös nousemiseen ja vessassa käyntiin vaimo hakee ja alkaa saada omaishoidon tukea

arvoisa puhemies

kun valitettavasti ei ollut sote seurantaryhmän vuoksi mahdollisuus osallistua keskusteluun aiemmin niin kommentoin ikään kuin niillä ajatuksilla joita tämä kansalaisaloite itsessäni on herättänyt

se on aina merkki kansalaisten aktiivisuudesta ja koen että jo pelkästään aloitteen tekeminen ja runsaan allekirjoitusten määrän saaminen siihen on nostattanut tämän asian keskusteluun ehkä lisännyt myös nuorten työntekijöiden tietoisuutta oikeuksistaan työelämässä laajemminkin mutta myös työnantajien ymmärrystä eettisestä velvoitteesta kohdella työntekijöitään oikeudenmukaisesti

minua jäi kummastuttamaan äskeisessä debattikeskustelussa peruspalveluministerin huomio siitä että me keskustalaiset emme ymmärrä tuon taivaallista vanhuspalvelulaista

minusta ikäihmisten asioiden hoidon pitäisi pikemminkin olla jotain sellaista jonka me todella kaikki ymmärrämme jotakin niin arkijärkistä ja kaukana sivistyssanoista ja suurista organisaatioista ja tuotantotavoitteista että vihdoin olisi niin että meidän ikäihmisten hoidossa ja hoivassa terve järki voittaisi ja ennen muuta kahteen asiaan kiinnittäisimme huomiota

havaintona tästä on esimerkiksi oma aloitteinen yhteydenotto kaupan alan liitolta ja heidän ratkaisuehdotuksestaan miten tämän kysymyksen suhteen voitaisiin edetä

että ikäihmiset saisivat yksilöllistä hoivaa ja että heillä olisi itsellään oikeus määrätä ja määritellä kuka heitä hoitaa ja millaisia palveluja he tarvitsevat

minusta on oleellista nostaa esiin että esimerkiksi eläkeläisten kasvava väestöryhmä hyväkuntoisten eläkeläisten joukko on halukas omaehtoisesti vähän omiinkin aikatauluihin nojaten tekemään jonkin verran työtä minkä järjestelmämme tälläkin hetkellä onneksi hienosti sallii

aivan turhan kapeasti suhtaudumme siihen ihmisen omaan oikeuteen ja tahtoon miten hän tahtoo viimeiset elinvuotensa viettää

sen takia kategorinen kielto esimerkiksi heille voisi minusta olla lähinnä haitallinen

arvoisa puhemies

siihen kuitenkin haluan kiinnittää huomiota ja ehkä salissa on asiantuntemusta siihen mikä on julkisen sektorin vastuu työnantajana suhteessa työsopimusten tekemiseen

myös vuokrafirmojen käytössä tai alihankinnassa minusta erityisesti julkisen työnantajan tulisi noudattaa vahvaa eettisyyttä siinä että työtunteja on tarjolla jos työsopimus on tehty

nyt kaipaamme tekoja hallitukselta emme enää vetoomuksia työryhmiin tai kymmeneen miljoonaan

mietin ja toivon että kun tätä aloitetta työelämävaliokunta käsittelee niin se jotenkin nostaisi esiin sen että ainakin julkinen työnantaja joka monessa muussa asiassa muuten on jäänyt vähän huonoksi esimerkiksi työsuhteiden ketjuttamisessa määräaikaisiksi voisi olla tässä vastuullinen myös alihankkijoiden ja ostopalveluiden osalta

emme ole päässeet käsitykseen siitä mitä perälautakirjaus henkilöstömitoituksesta lopulta tarkoitti ja ennen muuta onko tämän koko lain toteuttamiseen rahaa

kannamme syvää huolta emme kunnista vaan kuntalaisista jotka aivan varmasti tulevat ensi ja seuraavan vuoden aikana huomaamaan mitä kuntien valtionosuusleikkaukset tarkoittavat

arvoisa puhemies

kyllä minä edustaja salonen uskon että näillä nyt varsin huolta herättävillä ja harmillisilla toimenpiteillä saamme suomen sellaiseen kuntoon kun katsotaan vähän kauemmas että meillä on sitten hyvinvointia jaettavissa myös sille sukupolvelle johon hyvin voimakkaasti nyt viittaatte täällä kärsijän rooliin jäävänä lasten sukupolvena

edustaja kerola osui kyllä naulan kantaan toteamalla sen suuren ristiriitaisen paradoksin että elinkeinoelämä panimoteollisuus ne tahot jotka eivät tähän rajoitukseen myönteisesti suhtaudu myös mainos ja viestintäalan tietyt tahot toteavat että mitäs merkitystä tällä mainonnalla on että ei sillä ole vaikutusta lasten ja nuorten suhtautumiseen ja käyttäytymiseen alkoholin kanssa

samanaikaisesti me keskustelemme täällä siitä miten tarvitsemme lisää hoitajia hoidettaville ja otamme sitten rahaa pois hallituksen toimesta niin että virkoja ei saada täytettyä pieni ristiriita isossa asiassa

mitä tulee edustaja haataisen esiin nostamaan tupakkaveroon sekin tosiaan tässä hallituksen kokonaisuudessa on kiristyksenä ja korotuksena tupakkaveroon ja sille on monta ottajaa tässä esityksessä

kuten aikaisemmin halusin jo tuossa debattikeskustelussa nostaa esiin meidän on syytä tämänkaltaisia vanhuspalvelulain tyyppisiä suuria avauksia tehdä lainsäädännössämme jatkossakin

miksi yritykset tuhlaisivat miljooniaan siihen että tuotteita mainostettaisiin ellei sillä olisi myynnin edistämisen kannalta mitään merkitystä

kuten aiemmin totesin vastineena sille me esimerkiksi onnistuimme yhdessä kolmen puolueen voimin pitämään kiinni siitä että lapsilisät säilyivät universaalina etuutena oikeutena kaikille ja emme tehneet summasuuruista alennusta siihen kuten viime hallitus harmillisesti teki

edustaja rehula aikaisemmassa puheenvuorossaan totesi että alkoholipolitiikkaan vaikuttavat keskeisellä tavalla tuotteen hinta tuotteen saatavuus ja kolmantena tekijänä sen mainonta

emme ole yrittäneetkään keskustassa siis me koko eduskuntaryhmä joka tämän lakialoitteen allekirjoitti väittää että tällä mielikuvamainonnan rajoittamisella vain tuotetietojen esittämisellä ja muulla tavoin lapsiin ja nuoriin kohdistuvan mielikuvamainonnan rajoittamisella jollain tavalla muutettaisiin koko suomalaisen alkoholipolitiikan suunta ei tietenkään mutta tämä on yksi osa sitä ja yksi askel sitä

minä myönnän ja itse katson samoin kuten aiemmin totesin että tässä indeksien hoidossa purussa ja poistossa tai jäädytyksessä tai lisäämisessä niitten piiriin pitäisi olla parempaa loogisuutta mitä kaikki viimeisimmät hallitukset yhdessä ovat harjoittaneet

miten kohotamme työllisyysprosenttia tarjoamme nuorille töitä me emme voi hukata yhtäkään ihmistä niin että tämä väestön ikääntymisen muutos suomessa tulisi arvokkaasti hoidetuksi

mitä tulee tähän että mitä lapsiperheille sitten annetaan kuitenkin näinä aikoina minä ajattelen että tämä kuntien valtionosuuksien säästäminen leikkauksilta ja julkisen talouden hahmottaminen kokonaisuutena ja toisaalta siitä huolehtiminen että kuntien tehtäviä ei lisätä ilman lisärahaa on merkittävä linjaus myös suhteessa siihen että perheiden palveluissa me pystyisimme parempaan

siinä laajemmassa kuvassa sitten mukaan astuvat myös aikuiset ja jotenkin ympyrää sulkien näistä keskusteluista kysymyksemme työurasta siitä miten alkoholi on monelle syy työkyvyttömyyteen ja sairauspoissaoloihin miten suuri sosiaalinen ja inhimillinen ongelma se on usealle perheelle miten valtavat taloudelliset kustannukset yhteiskunnalle siitä koituvat suorina haittavaikutuksina miljardiluokkaa

tänään on tärkeä päivä työmarkkinoiden osalta ja kuten kuulimme niin valtiovarainministerikin lähti niitä asioita selvittämään ja toivomme varmasti kaikki yhteisesti sieltä hyvää neuvottelutulosta

samoin me tiedämme että useat kyselyt osoittavat että kun lapsiperheeltä kysytään mitä he haluavat niin he haluavat yhteiskunnalta toimenpiteitä jotka tukevat perheen yhteistä aikaa ja perheiden parempia palveluja näiden sosiaaliturvaetuuksien sijaan vaikka ne ovat toki joillekin elämääkin tärkeämpiä

olen aika vakuuttunut siitä että hallituksessa istuvilla sosialidemokraateilla on vahva tuntemus työmarkkinakentän toiminnasta ja periaatteesta että sopimus on aina sopimus

siksi hämmästelen sitä että yhdessä sovittu asia muutaman vuoden takaa on nyt tälle hallitukselle turha kirjain ja olette valmiita tinkimään vuorotteluvapaajärjestelmästä

arvoisa puhemies

keskustelu on päätynyt asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs odottaa

se on yksittäinen asia jonka kustannus on valtion osalta joitakin miljoonia mutta se vaikuttaa erittäin monen suomalaisen harkintaan siitä voisiko oman työuran keskellä pitää pienen tauon kerätä voimia parantaa sillä omaa työhyvinvointiaan työelämän joustoja ja myös pitkällä tähtäimellä pidentää työuria

sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä ollut hallituksen esitys liittyen uuteen joustavaan hoitorahaan saa keskustalta tuen periaatteen tasolla

pidämme erittäin hyvänä kaikkea sellaista sosiaaliturvaamme ja perhepolitiikkaamme liittyvää uudistustyötä joka parantaa perheiden valinnanmahdollisuuksia oman arjen järjestelyissä ja tukee perheiden valinnanvapautta siltä osalta että vaihtoehtoja perheen arjen järjestämiseen työn ja perheen yhteensovittamisessa on tarjolla entistä enemmän

pidämme siis lähtökohtaisesti erittäin hyvänä että joustavan hoitorahan järjestelmä luodaan ja täten eurosummaisesti kannustetaan yhä vahvemmin siihen että lapsenhoito kotona olisi luontevimmin yhdistettävissä siihen että osa aikaista työtä osana työelämää jompikumpi vanhemmista pystyisi tekemään

samanaikaisesti kuitenkin olemme tämän valiokuntakäsittelyn pohjalta joutuneet laatimaan aiheesta vastalauseen liittyen siihen valmisteluun jota ministeriössä tämän joustavan hoitorahan osalta on tehty

emme ole saaneet riittävän kattavaa käsitystä siitä että tuon uuden joustavan hoitorahan käyttöönottoon varatut rahat olisivat riittäviä kuntatalouden näkökulmasta

kuten tiedossamme kaikilla on kuntien taloustilanne on tiukka ja sitä ei ole laisinkaan helpotettu erittäin mittavilla ja vakavilla valtionosuusleikkauksilla

ne kohdistuvat peruspalveluihin joiksi mitä syvimmin päivähoitoon liittyvät asiat voidaan mieltää

emme ole vakuuttuneita siitä että tähän uudistukseen tehdyt kustannusvaikutukset olisivat siis todenperäisiä

kunnat